se ehkä talouteen kyllä vaikutti mutta tavallisten ihmisten näkökulmasta todella onnetonta politiikkaa pitkälläkin vaihtoehdolla

minä olen kiertänyt aika paljon yrityksiä tässä parin kolmen viime vuoden aikana ja aika paljon vastauksia näihin kysymyksiin myöskin sieltä löytyy

teidän keinot pakkokeinot leikata palkoista pakkokeinot leikata sairauspalkoista ja pakkokeinot leikata nyt lomarahoista ovat kaikki semmoisia kummallisia jotka vievät kilpailukykyä

on erittäin tärkeä havainto että pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt ja sdp esittää siis tulevaisuuteen nähden että sdpn ohjelma pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi otettaisiin nopeasti käyttöön ja sitä kautta saataisiin pitkäaikaistyöttömyys hallintaan

totean vain että tälle vuodelle työllisyysarviot olivat ihan toisenlaiset viime vuonna kun tehtiin budjettia ja ne perustuivat silloin virkamiesten arvioihin siitä miten työllisyys tulee kehittymään tänä vuonna

lähden liikkeelle noista suomen pankin ennusteista

miksi hallitus ei ole tarttunut siihen

siellä suositellaan sitä työmarkkinaratkaisua josta minäkin olen todennut useampaan otteeseen tänäänkin että olisi järkevää viennin hintakilpailukyvyn näkökulmasta saada syntymään palkkaratkaisu pitkälle tulevaisuuteen millä varmistetaan että asiassa päästään eteenpäin

täytyy tähän alv alarajakysymykseen todeta se että minä uskon että alv alarajan nostolla kyettäisiin auttamaan erityisesti pieniä yrityksiä parempiin työllistämismahdollisuuksiin ja parempaan kehitykseen

edustaja jaskarille toteaisin että se saksan malli on toki tuonut kansantalouteen kasvua mutta se on samalla myöskin ollut sosiaalisesti aika monimutkainen juttu

minä mieluummin olisin semmoisessa yhteiskunnassa jossa talouskasvu ja jalostusarvon lisääminen nostavat meidän työllisyysastettamme ja sitä kautta työttömien määrä vähenee

sitten haluaisin todeta näistä bkt ennusteista tulevaisuuteen että minä en uskalla sen kummempia ennusteita tehdä kuin meidän virkamiehemme ja suomen pankki uskaltavat tehdä asioista eteenpäin

edustaja paloniemelle totean että on totta että kuntien palveluista on leikattu sen takia että valtionosuuksiakin on leikattu

anaheim sitten tuottanut tämän de vaati keskustelu jälkeisiltä jatkamaan tätä yleiskeskustelua varsinaisten puheenvuorojen pohjalta ja muistuttaa jo edustajia tässä vaiheessa että tuo viiden minuutin sääntö on tarkoitettu noudatettavaksi vielä valtava määrä puheenvuoroja ja tämän pitäisi ehtiä vielä muihinkin

nyt olen täällä puhevuorolistalle

ainakin minä olin siinä uskossa edustaja mustajärvi aloittaman sua häipynyt takalistosta ja edustaja hemmilä alista mustajärvi ja kemin käsite puhemies

tämä hallitus ajaa kymmeniätuhansia eläkeläisiä entistä syvemmälle köyhyyteen

tulemme tästä syystä tekemään kuten täällä on jo aiemmin todettu yhdessä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa välikysymyksen jossa pureudutaan eläkeläisköyhyyteen maksujen ja verotuksen epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisen verotuksen muutoksiin

tässä on selkeästi todettava se että sosialidemokraattisen opposition kärkiviesti kohdistuu näihin epäoikeudenmukaisuuksiin ja yhteiskunnan kahtiajakoon jotka tämä hallitusohjelma pitää sisällään

tämä keskustelu on polveillut moneen suuntaan ja täällä on ollut paljon erilaisia näkökulmia suomen talouden tilanteeseen ja siihen miten tästä eteenpäin mennään

minusta yhteenvetona voi todeta sen että täällä on keskustelun aikana tullut paljon hyviäkin ideoita jotka ovat monessa suhteessa tutkimisen arvoisia tärkeitä keskustelun avauksia

minä olin tänään aamulla verotukseen liittyen tohtori janne juuselan osinkoverotukseen liittyvää esitystä kommentoimassa ja minun mielestäni meidän täytyy joka suhteessa eri lohkoilla tässä yhteiskunnassa löytää tämmöisiä avauksia jotka vievät meitä eteenpäin

siellä on paljon piilossa olevaa työtä niin kuin olen tainnut tässä salissa sanoakin ja otan esimerkiksi oulun tilanteen tämän kun microsoft ja broadcom pistivät porukkaa pellolle tuossa kesän alussa tai ilmoittivat pistävänsä pellolle

meillä on paljon tekemistä tässä suhteessa työnvälityksessä jos me ajattelemme kotimarkkinoita mutta se olennainen juttu on se että me emme voi jähmettyä paikallemme tässä maailmassa

se on negatiivinen asia mutta sieltä voi ammentaa paljon uutta työtä suomeen kun pyritään ratkaisemaan ilmaston lämpenemiseen liittyviä asioita

näissä kehittyvissä maissa joissa tällä hetkellä teollistutaan pyritään myöskin vaurastumaan niitten ihmisten osalta ja kysymys on siitä että jos he lähtevät vaurastumaan samalla tavalla kuin me olemme vaurastuneet niin silloin täällä ei maapallolla elä kukaan muutaman sadan vuoden päästä

kaupungistuminen minä tapasin lappeenrannassa viime kesänä yhden kaverin joka otti hihasta kiinni ja kertoi että hän on juuri palannut nepalista sen pääkaupungista katmandusta

vaikka me emme voikaan valita voittajayrityksiä me voimme valita voittajatoimialoja kun keskitytään nähdään pikkuisen tuonne eteenpäin että se mitkä asiat tuntea mitään mitä isoja juttuja maailmassa tapahtuu

vähän häiritsee ehkä oman taustani johdosta tämä keskustelu minä olen tullut vähän ulkopuolelta tähän keskusteluun ja minua pikkuisen ihmetytti se miten me pääsemme keskustelussa välillä melkein parikymmentä vuotta taaksepäin kun pitäisi katsoa eteenpäin asioita pitäisi löytää tulevaisuudesta ratkaisuja ja sitä kautta hakea uutta tulevaisuutta

nyt tässä ulkopuolinen kolmas osapuoli on ilmoittanut että teidän täytyy toteuttaa tämä sopimus

arvoisa puhemies

ja kun oppositio kaatoi täällä eduskunnassa tämän järjestämislain se johti siihen niin kuin välikysymysvastauksessa on todettu että rahoituslaki ja järjestämislaki muodostavat yhden kokonaisuuden että ollaan hankalassa tilanteessa

minä olen pyrkinyt tässä viimeisten päivien aikana kun tiesin että tämä on todella vaikea keskustelu selvittämään itselleni tarkalleen sen miten tästä tilanteesta voisi päästä eteenpäin

virkamiespohjalta todetaan että nyt pitäisi muuttaa rahoituslain pykäliä sillä tavalla että ne järjestämislaissa olevat asiat toteutuisivat mutta taitaa olla mahdotonta eduskunnan aikataulujen takia sitä toteuttaa

äsken kuvaamani kanta oli nimenomaan virkakanta jota opetusministeriön kansliapäällikkö anita lehikoinen minulle on kertonut

ei voi kai kukaan väittää joka vähänkin ajattelee asioita tai miettii syitä asioitten taustalla että olisivat jonkun edellisen hallituksen tai tämän hallituksen aikaansaannosta nämä asiat mitä äsken luettelin eikä minkään puolueenkaan ei kokoomuksenkaan

jos ne poissuljetaan sieltä kokonaisuudesta niitten merkitys on ollut todella iso meille niin se olisi käytännössä johtanut siihen että me olisimme olleet ruotsin kanssa samassa kehityskaaressa ihan viimeisien osalta paremmassa kehityskaaressa kuin ruotsi

paljon olemme sopeuttaneet olemme pyrkineet tekemään rakenteellisia muutoksia olemme tehneet myöskin finanssipoliittista elvytystä jonkun aikaa myöskin ihan infraelvytystä pyrkineet tässä viime vaiheessa vahvistamaan

me tarvitsemme tulevallakin vaalikaudella talouskasvua työllisyyttä tukevia ratkaisuja me tarvitsemme rakenteellisia muutoksia me tarvitsemme sopeuttamista kaikkia näitä

ne tulevat olemaan vaikeita päätöksiä ja se edellyttää sitä että puolueilla jotka johtavat hallituksesta käsin tämänkin talon työskentelyä on oltava luottamusta keskenään vahvaa johtajuutta

eikö meidänkin pitäisi nyt yrittää löytää semmoisia ratkaisuja joissa yritykset verkostoituvat ja kykenevät tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja vientimarkkinoille erityisesti kehittyviin maihin

kun ajatellaan cleantechiä puhdasta vettä puhdasta ilmaa energiatehokkuutta siellä on markkinoita näille yrityksille kunhan ne ovat tarpeeksi vahvasti kasvussa ja löytävät toisensa verkottumisen kautta

täällä on puhuttu tämänkin päivän aikana rinteen mallista liittyen tähän aktiiviseen työttömyyspäivärahan käyttöön

tarkoittaako tämä suomeksi sanottuna sitä että halutaan vähentää junaliikennettä jotta voi tehdä linja autoissa matkustamiselle tilaa

kiitos

miten te olette arvioinut tämän pakkolakipaketin läpi mennessä jos se nyt jostain syystä menisi läpi sen vaikutuksia kotimarkkinoihin

mitä se tarkoittaa taksiyrittäjille kahviloille kaupoille ja ylipäätään kotimarkkinoilla toimiville yrityksille kun ottaa huomioon sen että myöskin eläkeläisiltä ja työttömiltä leikataan merkittävästi ostovoimaa näitten hallituksen päätösten takia

minäkin toivon että tässä päästäisiin tilanteeseen jossa työmarkkinajärjestöt lähtisivät neuvottelemaan pitkäaikaisesta vakauttavasta palkkaratkaisusta joka olisi melkein kaikkien talousasiantuntijoitten mukaan se paras mahdollinen vaihtoehto viedä asioita eteenpäin

kun meillä on vaihtoehtobudjetissa erilaisia toimenpiteitä ja tämä työllistämisseteli nyt näyttää etenevän niin olisiko mahdollista ottaa tämä ensimmäisen työntekijän verovähennysoikeus käyttöön jotta saataisiin työpaikkoja syntymään nopeasti tässä ja nyt

joulukuuta tätä kahden kuukauden pidennystä ja siinä on kysymys teknisestä pidennyksestä tämän viidennen väliarvion ja sen myötä sitten ohjelman loppuun saattamisesta

imf ekp ja komissio olivat sitä mieltä tämän keskustelun yhteydessä euroryhmässä että kreikka kykenee väliarvion tavoitteet saavuttamaan tämän kahden kuukauden aikana

myös oecdn ennusteet ovat samansuuntaisia elikkä lähtökohta kreikalle tässä tilanteessa näyttää olevan sellainen että jos ajattelee varsinaisen toiminnan menoja ja varsinaisen toiminnan maksuja niin verorahoilla pystytään nyt hoitamaan sen yhteiskunnan toimivuus velat ovat sitten erikseen

mistään velkahelpotuksista mistään korkojen alentamisesta mistään lainojen maturiteettien pidentämisestä ei tässä yhteydessä ollut keskustelua ei kenenkään toimesta

toteaisin että minun arvioni on se että tätä ervv takauslakia on järkevää muuttaa tässä tilanteessa ja huolehtia se että kreikka pääsee hakemaan markkinoilta rahoitusta tulevaisuudessa

on monta kertaa nostettu esille näitten pakkolakikeskustelujen yhteydessä että hallitus on tehnyt itsensä osalliseksi tässä prosessissa osapuoleksi ja se on varmasti vaikuttanut tähän työmarkkinoitten ilmapiiriin ja siihen onko mahdollista saada tätä yhteiskunnan kannalta tärkeätä palkkaratkaisua matalalla tasolla pitkäksi aikaa tehtyä

mitä suunnitelmia hallituksella on siltä varalta jos ei synny siis tämmöistä laajamittaista työmarkkinaratkaisua pitkää matalapalkkaratkaisua ja jos ette saa pakkolakia läpi eduskunnassa sen vaihtoehtona

arvoisa puhemies

kaikki nämä edellyttävät rauhallista ja perusteellista valmistelua ja minun mielestäni on erittäin hyvä että tässä keskustelussa on noussut esille myös se että hallituksessa on mietitty komiteatyöskentelyä tässä yhteydessä näitten lakiasioitten valmistelun yhteydessä

minä toivon että hallitus pitää kiinni näistä keskusteluissa esille nousseista asioista ja virittää lainvalmistelun sellaiseen tilaan jossa kyetään rauhallisesti säntillisesti ja asioihin perehtyneiden asiantuntijoiden käytöllä viemään asioita eteenpäin